voidaan harkita tienkäyttömaksuja voidaan miettiä valtion omaisuuden harkittua myymistä voidaan miettiä miten liikennehankkeiden hyötyjä verottamalla voidaan saada rahoitusta näille hankkeille

ja juuri nyt tässä eu pakotetilanteessa valloittajapresidentin hallinnassa olevan rosatomin liikekumppaniksi meneminen näyttää kaikista näkökulmista hölmöltä ratkaisulta

mutta arvoisa puhemies pääministeri katainen on julkisuudessa esittänyt sellaisen pohdiskelun että jos euroopan talouskriisi saadaan hallintaan niin meillä voi olla maltillisesti varaa täsmäelvytykseen

kysyisin ministeri kyllöseltä miten te arvioitte tilannetta

arvoisa puhemies

nostan hattua ministerille siitä että nyt pikavippejä saadaan suitsittua ja tätä erityisesti nuorten ja hädänalaisten hyväksikäyttöä saadaan rajoitettua

niin kuin tässä on aiemmissa puheenvuoroissa tuotu esiin sinänsähän pikavippien rajoittaminen ei ratkaise sitä taustalla olevaa ongelmaa eli heikkoa oman talouden hallintaa ja äkillistä rahantarvetta ja siihen tarvitaan niin sosiaalista luototusta kuin velkaneuvontaa nykyistä enemmän

vihreät haluaa vähentää suomen energiariippuvuutta

nostan hattua myös edustajille kataja ja toivakka siitä arvokkaasta työstä jota olette tehneet kovasta paineesta ja painostuksesta huolimatta ja ehkä erityisesti vielä sen takia kun tietää että pikavippialan etujärjestöä vetää kokoomuslainen ja kokoomusnuoret ovat innokkaasti puolustaneet pikavippejä

pikavipit ovat viime vuosien lupaavimpia uusia finanssialan innovaatioita ja loistava palvelu

ymmärrän itse niitä näkemyksiä joiden mukaan ydinvoima voi olla kelvollinen tai siedettävä tai tyydyttävä ylimenokauden ratkaisu

olen jyrkästi eri mieltä kokoomusnuorten kanssa ja vahvasti samaa mieltä edustajien toivakka ja kataja kanssa ja totean että teidän edustamanne kokoomuksen kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä

arvoisa puhemies

edustaja pirttilahdelle

vihreät esitti viime viikolla yhden mahdollisen tavan kattaa fennovoimaa vastaava määrä sähköä ja tehoa kotimaisilla ratkaisuilla

emme esitä että jäädään odottelemaan vaan päinvastoin olemme esittäneet kymmenen kohdan toimenpidepaketin jolla voidaan välittömästi puuttua kivihiilen suosion huolestuttavaan kasvuun ja toivomme sille tietysti tukea myös suomen keskustan suunnalta

oma puheenvuoroni tähtäsi lähinnä siihen että kun edustaja kiviranta esitti yhden mallin puuttua kivihiilen käytön kasvuun niin on myös muita malleja ja näistä eri malleista täällä olisi varmaankin hyvä keskustella

on myös tapoja puuttua kivihiilen suosion kasvuun ilman että heikennetään meidän veropohjaa ja kasvatetaan valtion menoja siinä määrin kuin mitä tämä edustaja kivirannan ehdotus merkitsisi

arvoisa puhemies

edustaja soini toki aivan hyvin tietää että viime vaalikaudella vihreän oikeusministerin johdolla valmisteltiin vaalilakiuudistus joka olisi toteuttanut suhteellisuuden käytännössä kokonaan

arvoisa puhemies

kysyisinkin voisiko yksi ratkaisu teollisuuden sähköveron suhteen olla se että sitä ei poisteta vaan sen tuotto palautetaan teollisuudelle kohdennettuna esimerkiksi energiatehokuutta parantaviin investointeihin kestävän teknologian demonstraatiohankkeisiin ja muihin tarkoituksiin jotka luovat uutta kasvua ja parantavat teollisuuden kilpailukykyä

arvoisa puhemies

joukkoistamisessahan on kyse siitä että kansalaisia osallistetaan verkon yli ja sitä on sovellettu eri puolilla maailmaa hyvin monenlaisissa demokratian tehtävissä erilaisissa asiakysymyksissä erilaisilla päätöksenteon tasoilla

arvoisa puhemies

kysyisin ministeri henrikssonilta

olin itse asiassa lauantaina ylitorniossa vihreän ryhmän järjestämässä kaivosseminaarissa jossa pohdimme minkälainen tulevaisuus vastuullisella ja kestävällä kaivostoiminnalla tässä maassa voisi olla ja talvivaaran jälkeen täytyy sanoa että se tulevaisuus näyttää paljon synkemmältä kuin ennen sitä

kun katsotaan tuloksia niin kuinka kauan todella meidän kannattaa yhteisiä varoja kanavoida ympäristöriskit ovat oma asiansa talvivaaran elvyttämiseen ja hengissä pitämiseen

arvoisa puhemies

hallitus valmistelee historiallista pakettia kotimaisen uusiutuvan energian lisäämiseksi

paketilla pyritään varmistamaan se että saavutamme velvoitteemme uusiutuvan osuuden kasvattamisessa

olisin kysynyt ministeri pekkariselta

keisari aleksanteri ii sanoi pysyvänsä lujana niissä perustuslaillisesti rajoitetun monarkian periaatteissa jotka ovat suomen kansan vakaumuksen mukaisia ja juurtuneet maan lakeihin ja instituutioihin

laaksolta haluaisin kysyä kuinka kunnallisveron perusvähennyksen merkittävä ja suorastaan historiallinen korotus palvelee tätä juuri teidän edellä esittämäänne väitettä

mutta ed

itse ajattelen että päästöjen vähentämiseksi toimia tarvitaan kaikilla sektoreilla mukaan lukien kotitalouksissa

arvoisa puhemies

metsäteollisuus on esittänyt julkisuudessa huolia joiden mukaan metsäenergian lisäys voisi uhata teollisuuden ainespuun saantia

kysyisin ministeri pekkarisen näkemystä

kumpula natrin esittämä kanta siitä että kotitalouksia ei saa rasittaa ja pitää elinkeinoelämän maksaa elinkeinoelämän laskut olisi hieman uskottavampi jos te ette olisi juuri vähän aikaa sitten esittänyt että teollisuudelta pitää poistaa sähkövero

voidaanko nämä metsäenergian lisäämistoimet rakentaa niin että teollisuuden ainespuun saanti ei vaarannu tai jopa päinvastoin niin että samaan aikaan tuetaan teollisuuden ainespuun ja toisaalta sitten energiapuun saantia

katsotteko että perinteiset investointituet vielä voisivat riittää tämän meidän haastavan uusiutuvan tavoitteen saavuttamiseen vai onko nyt aika ottaa käyttöön kustannustehokkaita markkinaperusteisia uusia ohjauskeinoja

ja kun tässä on viitattu turpeeseen kannattaa muistella minkähän puolueen valtiovarainministeri oli silloin vallassa kun turpeelta poistettiin valmistevero

arvoisa puhemies

rakennusala kärsii ensimmäisten joukossa heikkenevästä taloustilanteesta mutta se on myös aivan avainasemassa kun haetaan keinoja torjua lamaa

aiemmin keskusteluissa on tuotu esille se että olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen on aivan erityisen haastavaa paljon vaikeampaa kuin uusien rakennusten energiatehokkuuden parantaminen

arvoisa puhemies

tulevaisuusvaliokunta on mietinnössään yhtynyt monien asiantuntijoiden ja joidenkin lausuntovaliokuntien näkemykseen siitä että selonteko jää aika lailla ilmaan eli siinä jää aika epäselväksi miten selonteossa esitettyihin sinänsä hyviin tavoitteisiin on tarkoitus pyrkiä

pitäisikö ministeri vapaavuori nyt tässä uudessa suhdannetilanteessa arvioida uudelleen näitä olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen käytettäviä keinoja ja miettiä olisiko siellä löydettävissä ratkaisuja joilla voidaan samaan aikaan torjua lamaa ja vastata näihin meidän tiukkeneviin energia ja ilmastotavoitteisiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt myös tämä taloudellisesti haastava tilanne tarjoaa vastaavanlaisen mahdollisuuden kun tehdään strategisesti viisaita valintoja

jos täältä mietinnöstä lainaan

huomaamatta on ehkä jäänyt se että itse asiassa matkan varrella fennovoimasta on tullut voittopuolisesti julkisen sektorin hanke eli siitä omistavat valtaosan kunnalliset energiayhtiöt ja venäläinen valtionyhtiö

kysyisin myös molemmilta ministereiltä sitä asiaa johon valtiovarainvaliokunnan mietinnössäkin kiinnitetään huomiota nimittäin ympäristöministeriön hallinnonalan tutkimus ja kehitysmäärärahojen jatkuvasti laskevaa suuntaa

tässä valiokunnan mietinnössä on käyty läpi tukuittain erilaisia ajoittain aika konkreettisiakin toimenpide esityksiä siitä miten näihin yhteisiin tavoitteisiin kestävästä kasvusta voidaan päätyä ja aivan konkreettisesti valiokunnan yksi jaosto kokosi peräti kymmenen eri keskustelupaperia keinoista edistää kestävää kasvua

hallitus on myös lisännyt satsauksia palvelualojen innovaatioiden hakemiseen ja kehittämiseen

siellä on viallisia ja puutteellisia kuulutuksia siellä on todella myöhästelyä niin kuin edustaja feldt ranta kiinnitti huomiota ongelmia kalustossa ja monia monia ongelmia

viitanen että päädytään tekemään huonosti harkittuja päätöksiä ja sitä kautta itse asiassa nämä säästöt kostautuvat ja tulevat maksamaan myöhemmin moninkertaisesti

miten arvioitte nimenomaan palveluinnovaatioiden mahdollisuuden tulevaisuudessa ja pitäisikö tätä linjaa vielä hallituksessa vahvistaa

aika moni niistä toimenpiteistä solahtaa joko teidän ministeri vapaavuori tai teidän ministeri rinne tontille ja julkisten hankintojen osalta myös ministeri ihalaiselle

kysynkin valtioneuvoston jäseniltä

ministeri vapaavuori kysyisin teiltä

liittyykö mielestänne ydinvoiman lisärakentamiseen riskejä aikataulun viivästymisestä tai kustannusarvioiden ylittymisestä ja vaikuttavatko nämä kokonaisarvioon siitä kuinka merkittäviä nämä hankkeet ovat meidän elinkeinoelämän kannalta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edellisellä vaalikaudella valmisteltiin hyvä esitys joka olisi toteuttanut suhteellisuuden lähes täydellisesti

olen ministeri pekkarisen kanssa siltä osin täysin samaa mieltä että metsäteollisuus on suomen kansantaloudelle ja työllisyydelle hyvin tärkeä joillakin alueilla jopa aivan ratkaiseva ja meidän täytyy tehdä kaikkemme jotta metsäteollisuudella tulevaisuudessakin on edellytykset kehittyä ja kasvaa

huoli on ymmärrettävä joskin kannattaa muistaa että se koskee jo nykyään niitä kollegoja jotka kamppailevat oulun tai lapin vaalipiirissä menestyksestään vaaleissa

arvoisa puhemies

edustaja pekkarinen tässä vihreiden esittämässä vaihtoehdossa vähennetään sähköntuontia ihan yhtä paljon kuin hallituksen esityksessä joka perustuu rosatomin reaktorin rakentamiseen

ministeri pekkarinen kysyisin teiltä

tämä tavoite on meille yhteinen

mitä halvempi päästöoikeuden hinta on sitä paremmin runsaasti päästöjä tuottava kivihiili menestyy kilpailussa vähäpäästöisempien ja puhtaampien energiamuotojen kanssa

hyvä kysymys sitten on se että jos yksikään riippumaton asiantuntija ei tue näitä arvioita sähkönkulutuksen kasvusta ja meillä on toisaalta etujärjestö joka omalla asiallaan käy puhumassa että sähköä tarvitaan valtavasti lisää onko siitä nyt sitten jotain haittaa että hyväksytään tämän etujärjestön arvio riippumattomien asiantuntijoiden arvion sijaan

euroopan parlamentti äänesti hiljattain niin sanotusta backloading eli päästöoikeuksien takapainotusesityksestä ja hyvin niukasti voitti se kanta että tätä päästöoikeuksien takapainotusta ei tehty

arvoisa puhemies

se on aiheuttanut päästöoikeuksien arvon romahtamisen entisestään ja parantanut entisestään kivihiilen asemaa